arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lopuksi edustan näkemystä että tutustumalla tarkastusviraston tekemiin havaintoihin ja huomautuksiin vältämme jatkossa tahattomia virheitä niin valiokuntakäsittelyssä kuin erilaisissa jaostoissakin

joitakin poimintoja havaintojani tästä lisäbudjetista

minä näin maallikkona kun en ole juristi hänen tapaansa kiinnitin huomiota siihen alkuosioon hänen puheessaan jossa hän kysyi että kun joku asia on esillä alioikeudessa käräjäoikeudessa ja siellä kuullaan todistajia joiden sanoma ymmärtääkseni merkitään pöytäkirjoihin tai ainakin tallennetaan niin miksi tosiaan näitä todistajan ensilausuntoja alioikeudessa ei voitaisi sellaisenaan hyödyntää sitten hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa

arvoisa puhemies

äänestyksen tulos luetaan

ymmärsinkö oikein hän myöskin ojensi kättään tänne perussuomalaisten suuntaan että hallituksella on valmius kutsua täältä oppositiosta tämmöiseen parlamentaariseen valmisteluun perussuomalaisia

annika lapintie mikaela nylander pekka haavisto ja peter östman

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

me olemme kunta ja terveysjaoston puheenjohtaja sarkomaan johdolla perehtyneet muun muassa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin ja todenneet seuraavaa

en tiedä kuinka iso prosessi se olisi jos esimerkiksi edustaja zyskowicz juristina tekisi lakialoitteen ja sitä me sitten porukalla tässä salissa olevat ja poissa olevatkin edustajat kannattaisimme ja saataisiin tällainen muutos

minulla heräsi ajatus että eikö näitä tiloja olisi voitu tilapäisesti vuokrata jollekin ja saatu pikkasen takaisin sitä mitä tässä nyt tyhjästä maksetaan

eli meillä on tietoa taitoa osaamista ja kykyä

mutta siihen tässä ajassa että lahdataan kolme neljäsosa suomen kunnista emme suostu koska se tuo myöskin peruskuntiin byrokratiaa

tämähän säästää työtä tämä säästää vaivaa tämä säästää meidän suomalaisten veroeuroja

innovaatiorahoituskeskus tekesin hallinnoimaa lainamomenttia ehdotetaan muutettavaksi siten että lainat myönnetään pääosin vakuuksia vaatimatta

kun edustaja pekka

ministeri rinne toivoo maakuntalehti keskisuomalaisen haastattelussa että suomessa ryhdyttäisiin keskustelemaan vakavasti työperäisen maahanmuuton lisäämisestä

tuli mieleen arvoisa ministeri onko luultavaa että euroopan unioni tekee päätöksen ja säätää direktiivin joka suomen on pantava täytäntöön ja se poikkeaa merkittävästi meidän yleisradiota koskevasta tulevasta päätöksestämme

periaatteessa olen säynätsalolaisten kanssa samaa mieltä tästä asiasta

arvoisa puhemies

komppaan tässä edustaja mustajärven erinomaista puheenvuoroa siitä syystä että olen toiminut parikymmentä vuotta kotikylässäni jyväskylässä erään työläisurheiluseuran puheenjohtajana ja jonkun aikaa myöskin suomen avantouintiliiton johdossa silloin kun liitto vielä aktiivisesti toimi

nyt on käymässä niin osittain myöskin hallituksen syystä että peruskunnat joutuvat tinkimään budjeteistaan mikä tarkoittaa myös sitä että hyvin usein asetetaan erilaisille liikuntapaikoille halleille entistä korkeampia vuokria ja tämä menee tietenkin urheiluseurojen jotka niitä halleja käyttävät jäsenmaksuihin

saari

tiedän että kotikylässäni on käynyt niin että jompikumpi vanhemmista tai molemmat ovat jääneet työttömiksi ja vanhemmilla ei ole varaa maksaa näitä korkeita jäsenmaksuja ja näitä muita maksuja ja joutuvat ottamaan näin ollen lapsensa pois näistä tärkeistä liikuntaharrastuksista niin kuin edustaja mustajärvi totesi

minä toivon kun tämä asia todennäköisesti nyt menee valtiovarainvaliokunnan verojaostoon että tässä jaostossa niin vasemmalta kuin oikealtakin hallituspuolueiden jäsenet toistavat sen minkä täällä ovat sanoneet ja ajavat asiaa eteenpäin

salolla on

edustaja virtaselle sen verran

tällä liikkeellä varsinkin jos se tulisi hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnassa ja edelleen täällä eduskunnassa todellakin tämä aktivoisi pienyritystoimintaa tässä maassa

minun toiveeni on se arvoisa ministeri kuten sanoitte valtiohan ei suoraan myönnä rahaa vaan se tulee veikkaus oyn budjeteista että pyritte kaikin mokomin ottamaan enemmän rahaa irti tältä veikkaus oyltä ja osoittamaan sitä paitsi näille valtakunnallisille liitoille myöskin ennen kaikkea perusyhdistyksille peruskunnissa

työllisyys parantuisi merkittävästi ja korjaisimme sen suuren virheen jonka kohteeksi nyt parturi kampaamoalan yrittäjät ovat tässä arvonlisävero sitaateissa kikkailussa joutuneet

tämä porukka päätti että tehdäänpä tässä nyt kommodori seppo kanervalle pienet jekut

toinen mikä kuuluu tähän perussuomalaisten menemiseen hallitukseen niin kyllä edustaja virtasen pitäisi olla selvillä että taitettu indeksi oli yksi kynnyskysymys että perussuomalaiset menevät hallitukseen ja kokoomuksen johdolla tämä meidän vaatimuksemme jäi pronssille

siipi tai

lopuksi totean tästä veikkaus oyn rahoituksesta sen verran että tuln pääsihteeri janne ollikainen on minulle tänään kertonut että se on erittäin tarpeellinen myöskin tuln seuroille ja myöskin liitolle ja olisi syytä huolehtia tänä päivänä esimerkillisesti paitsi varhaisnuorten ja nuorten myös ikääntyvien kansalaisten liikunnallista harrastuksista

arvoisa puhemies

nol

edustaja soini on ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana kokousmatkalla varsovassa ja totean että myös hän on hyväksynyt perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelman jonka otsikon liittoutumattomuus ja yleinen asevelvollisuus ulko ja turvallisuuspolitiikan kivijalkana alla on seuraavanlainen kappale

tuomi

on käsittämätöntä että suomi meni mukaan miinat kieltävään sopimukseen vaikka vieressämme oleva sotilaallinen suurvalta siis venäjä ei tehnyt samoin

korvaavat rypäleaseet ovat erittäin kalliita eikä se ole puolustusjärjestelmänä yhtä toimintavarma kuin jalkaväkimiina

tulee myös huomata se että hiljattain solmittiin merkittävä rypäleaseet kieltävä kansainvälinen sopimus ja näin ollen miinoista luopuva suomi on joutumassa ojasta allikkoon

vihtiläinen